päätän terveydenhuollon yo lakkiin ja

se nimittäin ei ole mitään paikkaamista vaan se on nimenomaan sitä että meillä suomessa tarvitaan joidenkin toimintojen kohdalla huomattavasti suurempaa kehittämistyötä

arvoisa puhemies

nyt on saavutettu merkittävä ja tärkeä askel kun kuusi hallituspuoluetta on tänään saanut käsiteltyä työryhmän kolme erilaista mallia

varhaiskasvatuslakia on todellakin tällä hallituskaudella sitouduttu viemään eteenpäin

arvoisa puhemies

kyllä se niin on että jos dialogista suljetaan jo lähtökohtaisesti pois niin ei se ole sen jälkeen dialogi se on köyhempi keskustelu ja pahimmassa tapauksessa se on monologi

me emme voi katsoa omaishoitajien tilannetta vain yhdestä näkökulmasta vaan meidän täytyy katsoa sitä suurempaa kokonaisuutta niin että meillä todellakin tasa arvoisesti ja yhtäläisesti kaikkialla suomessa pystytään tukemaan tätä omaishoitajien tärkeää työtä

meillähän on myöskin sovittu että tämä siirto tulee tapahtumaan päivähoidon osalta opetus ja kulttuuriministeriön puolelle ja tässä isossa uudistustyössä myöskin tullaan tarttumaan siihen millä tavalla siellä päivähoitoympäristössä lapsille pystytään takaamaan parhaat mahdolliset olosuhteet ja myöskin vakaat ja hyvät aikuissuhteet siinä arkisessa ympäristössä

se ei todellakaan ole ainoastaan rahallista tukea vaan se on myös niitä palveluita niitä tuiki tärkeitä palveluita joilla mahdollistetaan se että omaishoitajat jaksavat tehdä sitä todella raskasta työtään

tämä vaatii myöskin sitä millä tavalla ne palvelut järjestetään millä tavalla ihan oikeasti järkeistetään tavallisen kansalaisen näkökulmasta sitä että kun hän hakee apua terveyskeskuksesta hän sen avun sieltä saa eikä käy niin että häntä pallotellaan paikasta toiseen ja hän tulee saman vaivansa kanssa monta kertaa samalle vastaanotolle odottamaan

meillä juuri eilen sosiaali ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässä käsiteltiin päivystysasetusta ja samalla kun me puhumme nyt isosta sosiaali ja terveydenhuollon rakenteellisesta uudistuksesta niin on tärkeää huomioida myöskin asetukset ja muu lainsäädäntö jotta se tukisi sitä että meillä terveyskeskukset toimivat jotta meillä aluesairaalat toimivat keskussairaalat toimivat synnytyssairaalat toimivat

tässä olen kyllä teidän keskustalaisten kanssa aivan samaa mieltä ainakin toivon että olette sitä mieltä ei ainakaan nyt kukaan sieltä salista ole vielä tätä ehtinyt sanomaan että omaishoitajien tärkeä työhän itse asiassa säästää yhteiskunnan varoja

sitten on kolmas malli

se byrokratia on nimittäin ihan kamala asia kun erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä sitä raja aitaa on päässyt kasvamaan ja potilaat ovat joutuneet sitä ylittämään ja aina se ylittäminen ei ole sujunut niin kuin pitäisi

siinä millä tavalla meillä esimerkiksi katsotaan näitä vuokralääkäreitä ja millä tavalla he lähettävät potilaita erikoissairaanhoitoon hoitoketjut eivät toimi niin siinä meillä on todellakin se järkeistämisen paikka ja siinä millä tavalla me saamme ennalta ehkäisevää työtä että me saamme esimerkiksi lastensuojelun todella kalliita toimenpiteitä vähennettyä

tämä kyseinen tapaus johon viittaatte on todella todella surullinen ja todella todella valitettava ja varmasti kaikki tässä salissa yhdymme siihen että tällaista ei pitäisi päästä koskaan suomessa tapahtumaan

sen vuoksi esimerkiksi päivystysasetuksessa määritellään ne kriteerit kuinka paljon henkilökuntaa pitää olla paikan päällä minkälainen valmius pitää olla sitten kriisisynnytyksiin niin että yksikään lapsi ei joutuisi sellaiseen tilanteeseen että hän ei saisi sitä riittävää apua

se löytyy täältä lakipykälistä ja se löytyy myöskin lain perusteluista tämä ikääntyneiden ihmisten kunnioittaminen heidän itsemääräämisoikeutensa kunnioittaminen heidän kuulemisensa silloin kun arvioidaan heidän palveluntarvettaan

yhden ja perustyökalut

tässä yhteydessä itse asiassa haluaisin esittää kiitoksen sanat edeltäjälleni ministeri risikolle joka hyvin ansiokkaasti laittoi tämän lain alulle omana aikanaan viime hallituskaudella

kyllä se näin on että meidän pitää tarkkaan katsoa minkälaisissa tehtävissä terveydenhuollon henkilöstövoimavarat ovat parhaassa käytössä

ilman tätä työtä nimittäin me emme olisi tällä hetkellä tässä pisteessä tässä lainsäädännössä

ehdottomasti olen kysyjän kanssa täysin samaa mieltä

arvoisa puhemies

nyt on työryhmä jatkotyöstänyt ja tämä laki tosiaan lähtee vielä lausuntokierrokselle ja syksyllä eduskunta saa tämän sitten poliittiseen käsittelyyn

ja kun hallitusneuvotteluissa katsottiin ketkä ovat kaikkein köyhimpiä näistä lapsiperheistä niin se on niin että ne yksinhuoltajat tarvitsevat kaikkein eniten siihen päivittäiseen elantoonsa tukea myöskin toimeentulotuen muodossa

kyllä valiokunnassa käytiin hyvin kiivasta keskustelua juuri näiden epäkohtien johdosta jotka tässä vasemmistoliiton edustajat nostivat esille

eikä käsittääkseni hallituspuolueiden sisällä tällaista ehdotusta ole esitetty

mutta valiokunta on reagoinut myöskin näihin ongelmakohtiin ja juuri sen vuoksi täällä on lausumaehdotus jossa puututaan tähän epäkohtaan

sen vuoksi hallitus päätti kun me elämme niukoissa taloudellisissa olosuhteissa kohdentaa tämän rahan juuri sinne missä sen vaikuttavuus on kaikkein suurin eli yksinhuoltajille

mutta me emme voi myöskään sivuuttaa sitä tosiasiaa että suomessa irtisanomiset ovat olleet todella laaja ongelma lomauttamiset ovat olleet todella laaja ongelma ja juuri tässä tilanteessa kun suomi pitää saada nousuun meillä pitää ottaa käyttöön kaikki sellaiset mekanismit joilla me voimme auttaa sitä että ihmiset pysyvät työn syrjässä kiinni ja yritysten toimintaedellytykset pysyvät huolimatta siitä että tilauskanta pienenee huolimatta siitä että meillä on vaikea globaali tilanne myöskin taloudessa

jo nykyisellään kunnilla on mahdollisuus maksaa sitä kotihoidon tuen lisää ja moni kaupunki onkin tähän tarttunut nimenomaan siitä näkökulmasta että on haluttu sitä painetta sieltä päivähoidon puolelta ottaa pois

arvoisa rouva puhemies

kun siinä oli kuitenkin kaksi päähallituspuoluetta niin nähtävästi se oli sitten keskusta joka tätä asiaa torppasi koska nyt sitten kuuden puolueen hallituksessa näitä asioita saadaan vietyä kyllä eteenpäin

tämän vuoksi meillä sosiaali ja terveysministeriössä muun muassa kaste hankkeen kautta on haluttu panostaa hyvään johtamiseen kunnissa niin että johtoporras aidosti ymmärtää sitä hoitotyötä jota siellä paikallistasolla tehdään eikä niin että norsunluutornista määrätään eikä tiedosteta mikä tilanne esimerkiksi eri hoitoyksiköissä on

edustaja osui siihen ytimeen

nimittäin arvoisa valtiovarainministeri ne leikkaantuvat pois toimeentulotukiperheiltä kaikki korotukset lapsilisän sitominen indeksiin ne leikkaantuvat pois kaikkein köyhimmiltä perheiltä

arvoisa herra puhemies

millä tavalla paitsi mielenterveyspalvelut päihdepalvelut sosiaali ja terveyspalvelut laajasti lastensuojelu ennaltaehkäisy kaikki tämä turvataan tulevaisuudessa

niin tarkastusvaliokunta on tehnyt erinomaisen raportin ja kyllä se raportti on sellainen minkä pohjalta myöskin hallitus lähtee tätä asiaa katsomaan ja arvioimaan

on olemassa myös keskitie

me emme ehkä olisi näin hankalassa tilanteessa tällä hetkellä myöskään työvoiman saamisen kannalta ja terveyspalvelujen tasa arvoisuuden näkökulmasta

arvoisa puhemies

meillä on tällä hetkellä sellaisia heikkoja kuntia jotka ovat joutuneet myöskin markkinavoimien armoille eli eivät pysty enää itse sitä omaa palvelutuotantoaan järjestämään joutuvat ostamaan sen yksityisiltä markkinoilta ja näin ollen sitten omalta osaltaan ovat hajauttamassa entisestään tätä meidän julkista terveydenhuollon sosiaalihuollon palvelujärjestelmäämme

tämän kautta hyvien toimintatapojen kautta ja uusien toimintatapojen käyttöönotossa asenteen muutoksessa niissä piilevät ne avaimet mutta asenteen muutokset esimerkiksi ne vaativat aikansa ja siihen tarvitaan meidän kaikkien panostusta

siksi kunta ja palvelurakenneuudistusta ollaan viemässä tällä hallituskaudella sisukkaasti eteenpäin nimenomaan niin että saadaan turvattua niin terveyskeskusten tasa arvoinen toimivuus kuin myöskin muut sosiaali ja terveyspalvelut jotka toden totta tänä päivänä eivät toimi niin kuin niiden pitäisi kaikkialla suomessa

me olemme onnistuneet hyvinkin luovimaan sitten suomettumisen vuosien tässä hyvin vaikeassa tilanteessa ja nautimme myöskin kansainvälisillä foorumeilla nimenomaan tällaisen välittäjän roolia ilman että ollaan kumartuneena kumpaankaan suuntaan

me halusimme parantaa näiden köyhien lapsiperheiden asemaa toimeentulotuen varassa elävien lapsiperheiden asemaa te ette äänestänyt ei kokoomus äänestänyt ei keskusta äänestänyt eivät vihreät äänestäneet ei rkp äänestänyt näiden esitysten puolesta

ei niin että todetaan että hoitotyöntekijät tekevät työtään huonosti totta kai ihminen silloin väsyy siihen vaan sillä tavalla että se viesti myöskin kuntapäättäjiltä ja resursoinnin puolelta ja toimintatapojen käyttöönoton puolelta on sellainen positiivinen että siellä pystyvät nämä hyvät käytännöt tulemaan käytäntöön

eli juuri näiden edustajan esittämien seikkojen vuoksi tätä uudistusta viedään nyt todella ahkerasti tässä hallituksen piirissä eteenpäin

arvoisa herra puhemies

muistakaa että suomi on ainoastaan niin vahva kuin on sen heikoin lenkki ja lapsiperheiden köyhyys on nyt kasvanut kolminkertaiseksi viimeisen viidentoista vuoden aikana

edustaja rehula vähän provosoi mutta kyllä se näin on että kun ei tällaista esitystä ole tehty eikä tällaisia päätöksiä ole myöskään tehty niin silloin ei voi muuta sanoa

mutta sitten on esimerkiksi omaishoitajien hammashuolto ja omaishoidettavien hammashuolto

teitä keskustalaisia tämä naurattaa

itse asiassa jos katsotaan koko budjettikirjaa niin kaikkihan siellä on avoinna tällä hetkellä eikä pystytä sen enempää siihen toteamaan kuin että on tärkeää että katsotaan kokonaisvaikutukset silloin kun me mietimme näitä hyvin hankalia asioita jotka kehysriihessä ovat edessä

arvoisa puhemies

omaishoitajat tekevät äärimmäisen tärkeää työtä ja heidän työolojensa parantaminen on enemmän kuin hokkuspokkustemppu sen varmasti kaikki keskustalaisetkin ymmärtävät

edustaja nyt dramatisoi ja ymmärrän sen mutta me kaikki tässä salissa ihan aidosti jos rehellisiä olemme tiedämme sen että se minkälaiseksi kuntakenttä tulee muotoutumaan määrittelee hyvin pitkälle sen millä tavalla me pystymme myöskin sosiaali ja terveyspalvelut rakenteellisesti järjestämään

todellakin nyt tässä työryhmässä muun muassa on istunut sirkka liisa kivelä joka on tätä vanhusasiamiestä ollut ajamassa mutta on päädytty siihen että sitä ei tässä esitetä

hokkuspokkus on sana joka hieman jopa halveeraa sitä mitä nykyinen peruspalveluministeri on julkisestikin puhunut ja minun mielestäni näin tärkeässä asiassa soisi että te keskustelette tuoreen peruspalveluministerin kanssa asiallisella tasolla

arvoisa puhemies

totean tässä yhteydessä että nythän kyse ei ole ainoastaan sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamisesta myöskin rakennelaki on nyt lähdössä kuntiin lausunnolle ja rakennelakikaan ei ole vielä kaikilta osin valmis

hallitusohjelmassa päätettiin myöskin siitä määrärahasta mikä valviralle tulee tämän hallituskauden aikana ja siinä on kyllä hyvin tarkkaan katsottu ei ainoastaan valviran velvollisuus valvonnassa vaan myöskin aluehallintoviranomaisten osuus tässä valvontakuviossa ja tietenkin kunnilla itsellään on myöskin velvollisuus valvoa

me puhumme rakenneuudistuksesta ja välillä sivuutamme tässä retoriikassa sen että me puhumme aidosti kansalaisten sosiaali ja terveyspalveluista

pyydänkin tuoreelta peruspalveluministeriltä nyt tämän omaishoidon tuen kansallisen kehittämisohjelman avaamista

millä tavalla esimerkiksi lapissa pystytään järjestämään niin tärkeät lähipalvelut kuin ne erikoissairaanhoidon palvelut millä tavalla siellä sitten tämä erva muotoutuu

tämä on erittäin tärkeä kysymys arvoisa puhemies

nämä ovat kuin sisko ja veli nämä pitää viedä ehdottomasti sinne kuntien arvioitavaksi rinta rinnan niin että saadaan se kokonaiskuva myöskin kunnissa huomioitua ja sitten kunnat pystyvät lausumaan sen kokonaiskuvan perusteella sen oman näkemyksensä

se nimittäin ei ole hokkuspokkustemppu vaan se on historiallisen uusi uudistus joka nimenomaan katsoo pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa sen että omaishoitajien työtä arvostetaan niin suuresti kuin se aidosti ansaitsee tulla arvostetuksi

me saimme pamilta lausunnon jossa todettiin että sillä ei ole mitään huomautettavaa tähän lakiin johtuen siitä että siellä palvelualojen puolella ei näitä lomautuksia ole ollut

nyt hallitus on valinnut yhden lähestymiskulman viedäkseen tämän uudistuksen maaliin ja hyvään maaliin niikseen ja esimerkiksi teillä keskustapuolueen edustajilla on ollut erilainen näkökulma siihen

sekin millä tavalla meillä tullaan muodostamaan näitä vahvoja peruskuntia ja millä tavalla näitä sote alueita tullaan saamaan aikaan kyllä viitoittaa sitä tietä millä tavalla tämä sosiaali ja terveydenhuolto muotoutuu

mutta jos muutama sananen tästä nyt paljon julkisuudessa esillä olevasta tapauksesta

arvoisa puhemies

iäkkäälle henkilölle sosiaali ja terveyspalveluja tarjoavassa toimintayksikössä on oltava henkilöstö jonka määrä asiantuntemus ja tehtävärakenne vastaavat iäkkäiden asiakkaiden lukumäärää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palveluntarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut

nyt kysyisin sitten vasemmistoliiton edustajilta ihanko te nyt tosissanne vastustatte tätä vastalauseen lausumaehdotusta jossa vaaditaan tämän asian korjaamista

tämä on äärimmäisen tärkeää että juuri nämä tukipalvelut saadaan meillä suomessa kuntoon ja tasa arvoisesti kaikkialla suomessa koska se ei ole maantieteellinen asia vaan se on ihmisoikeusasia että se toteutuu todellakin kaikkialla siellä missä meillä on omaishoitajia ja omaishoidettavia

on todellakin niin että silloin kun ihminen kohtaa terveyskeskuksessa tai sairaalassa lääkärin hänellä täytyy olla varmuus siitä että kyseinen henkilö todellakin on ammattiin pätevöitynyt lääkäri eikä niin kuin nyt tässä ilmiselvästi on tapaus jossa on esitetty ulkomailta todistus ja tämä todistus ei olekaan sitten pitänyt paikkaansa

rakennusalan tilanne on muuttunut yhä kriittisemmäksi

me olemme nyt tällä hetkellä välivaiheessa ja tässä välivaiheessa se on kuulkaa nyt niin rakkaat keskustalaiset teillekin sanon että semmoista pientä epävarmuutta täytyy pystyä sietämään tässä vaiheessa koska se päämäärä johon me olemme pyrkimässä on niin tärkeä että tässä ei sovi hutiloida vaan tässä pitää mennä askel kerrallaan ja viime kädessä sitten sen askelluksen pitää näkyä siellä ihan tavallisten kansalaisten arjessa parantuneina palveluina niin lapsiperheille ikääntyneille ihmisille työssäkäyville ja ihan kaikille

se viesti mikä sieltä on nyt tullut on kovin huolissaan oleva etenkin ministeri kataisen lausumiin

hallituksen täytyy tehdä päätöksiä

hallituksen täytyy sitten viedä niiden päätösten mukaisesti uudistusta eteenpäin ja tietenkin teidän pitää viedä sinne kuntakenttään myös sitä viestiä että nyt hallitus on lähtenyt siitä että me saamme vahvoja peruskuntia me pystymme myöskin rakenteellisesti muokkaamaan tätä järjestelmää niin että se on kestävällä pohjalla niin että palvelut paitsi lähitulevaisuudessa myös pitkälle tulevaisuuteen täällä suomessa tulevat toimimaan

täällä on myöskin viittaukset sanktioihin eli jos ei hyvää hoivaa ole saatavilla jossain yksikössä niin voidaan sanktioilla siihen puuttua

nyt ollaan selvittämässä hyvin perusteellisesti mikä tässä polussa joka on sitten johtanut tälle lääkärille oikeuksien antamiseen on vuotanut

kuitenkin rakennusalalla päätöksistä rakentamiseen kuluva aika on pitkä ensin päätetään sitten suunnitellaan sitten rakennetaan joten jos niitä päätöksiä ei tehdä nyt eikä sitä signaalia anneta sinne rakennusalalle nyt niin voi hyvin käydä että ollaan jo vähän myöhässä

täällä on myöskin tässä lakiesityksessä asetuksenantovaltuus eli se perälauta jolla voidaan hyvin nopealla ripeällä aikataululla ne henkilöstömitoitukset säätää sinne niin että ne ovat velvoittavammat kuin tänä päivänä sitten tässä suosituksen tasolla

meillä on työryhmän kanssa päästy jo aikamoisia hyviä askeleita eteenpäin

arvoisa puhemies

kun kuntataloudessa puhutaan tuottavuuden kasvattamisesta ja tehostamisesta niin sehän ei ole tarkoittanut sitä että palvelut paranisivat vaan päinvastoin

meillä on jo muutama kuukausi sitten alkanut aulikki kananojan johtama työ jossa koko meidän lastensuojelukenttämme perataan ja pyritään löytämään myöskin niitä keinoja joilla me pystymme varmistamaan että alalla on riittävästi sosiaalityöntekijöitä ja että ne työtavat joilla sitten sosiaalityöntekijät omaa työtään tekevät ovat riittävän vaikuttavia

pidän hyvin tärkeänä että valvirassa tämä asia katsotaan perusteellisesti ja olen heille myöskin toimeksiannon tästä antanut ja ollut heihin nyt päivittäin yhteydessä tämän tapauksen tultua julki

työryhmän puheenjohtaja on vaihtunut mutta työryhmä on ottanut sitten aikataulua kiinni siltä osin kuin niin kuin edustaja totesi tämän edellisen puheenjohtajan esitys ei sitten ollut hallitusohjelmalinjausten mukainen eikä niiden linjausten mukainen joita meillä sitten myöskin hallituksen iltakoulussa oli määritelty

on vielä riviministerin vastaus toi vastauspuheenvuorot edustajille on tästä

nyt kysyisinkin kuntaministeriltä kun meillä tämä tehostaminen ja yleinen vallitseva tilanne on aiheuttanut sen että esimerkiksi päiväkodeissa ryhmät ovat kasvaneet niin suuriksi että jopa tutkimustulokset osoittavat että meidän pienten joiden tulevaisuutta meidän pitäisi turvata olo ei päivähoidossa ole hyvä koska siellä on liikaa hälyä ei ole riittävästi hoitajia ja vanhemmat eivät enää uskalla kohta jättää lapsiaan päivähoitoon

myöskin näitä panostuksia tänne ennalta ehkäiseviin toimiin täytyy ehdottomasti saada koska tänä päivänä meillä sosiaalityöntekijöiden työpanosta käytetään todella paljon niihin tulipalojen sammuttamisiin sen sijaan että meillä paitsi sosiaalityöntekijät myös muut ammatti ihmiset voisivat jo siinä ongelmien varhaisessa vaiheessa puuttua

tämä on niin tärkeä uudistus se koskettaa koko suomen kansaa että se vaatii myöskin oman aikansa ja sen että perehdytään aidosti näihin alueellisiin erityispiirteisiin

arvoisa herra puhemies

ehkä henkilökohtaisuuksiin meneminen ei tässä ole paikallaan mutta sen verran vastaan että jos kyseessä olisi oma äitini tai oma lapseni niin kyllä minä jäisin ja uskon että tässä aitiossa joka ikinen jäisi ja varmasti tässä salissa joka ikinen jäisi

miten käy silloin meidän työn tuottavuuden

tähän oppilashuoltolakiinhan joka on nyt sitten kuten ministeri gustafsson totesi tulossa pian myöskin tänne eduskuntaan käsittelyyn on sisällytetty tällainen hoitotakuuajattelu että viikon sisällä pitää päästä siellä koulussa ammattilaisen puheille siinä vaiheessa kun ongelmat ilmenevät

sen vuoksi pidän erittäin hyvänä että hallituksen piirissä tänään sosiaali ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässä päätettiin että kunnille annetaan avuksi selvityshenkilöt jotka katsovat alueellisten mallinnusten kautta millä tavalla tätä uudistusta on juuri siellä alueilla niissä keskustankin peräänkuuluttamissa kotikunnissa syytä viedä eteenpäin niin että palvelut vahvistuvat ja ihmisten tasa arvoisuus palveluiden käyttäjinä niin ikään vahvistuu

minun mielestäni tuommoisen ihmiskuvan viljeleminen jossa väitetään että ministeriaitiosta ei sitten joku tällaista työtä tekisi kyllä on aika kummallinen näkemys täytyy sanoa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kuten olen edustajalle aikaisemminkin todennut niin se perhehoitolain valmistelu siellä ministeriössä kyllä etenee ja toteaisin sen että tässä on laki

tämä yksityisen sektorin bisnespuoli ei varsinaisesti peruspalveluministerille kuulu mutta kyllä niilläkin lääkäreillä jotka yksityisellä sektorilla työtään tekevät pitää lääkärin papereiden kunnossa olla silloin kun

mutta me olemme kyllä saaneet lisättyä myöskin suosia lyhyiden aloituspaikkojen ja toden sosiaalityöntekijöiden aloituspaikkoja mikä on todella hyvä asia

ehdotus esityksessä niin lakiesityksessä on myöskin viittauksia omaishoitoon josta toivottavasti sitten omaishoitajien monet tukijat löytävät itselleen myöskin sellaista hyvää